tosiaankin byrokratian lisääminen on yksi asia ja se ei ole varmastikaan hallituksen kärkihankkeita että lisätään byrokratiaa sitä on varmasti ihan riittävästi tällä saralla jo olemassa

jo tällä hetkellä tarkistetaan asunnon tarve ja ilman muuta jatkossakin tarpeen tulee ratkaista mutta tarvitsemmeko me siihen erillisiä asuntomarkkinoihin vaikuttavia tulorajoja

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeätä että näitä kysymyksiä käsitellään ennen kaikkea euroopan laajuisesti

ja kuten tiedetään talvi on tulossa ja tämä varmasti jonkin verran vaikuttaa myös liikkumiseen myös tänne euroopan suuntaan

on tärkeätä että puhutaan täällä venäjän kanssa tehdystä yhteistyöstä ja siinä mielessä uskon että rajayhteistyömme venäjän suhteen on toiminut hyvin

vaikka paine nyt varmasti vähenee niin tarvitsemme edelleen tärkeätä hyvää yhteistyötä niin ruotsin kanssa kuin sitten muidenkin pohjoismaiden kanssa rakentavaa hyvää luotettavaa yhteistyötä

arvoisa rouva puhemies

kyllä minäkin niin kuin täällä moni muukin toivon että tämä sama energia ja sama tarmokkuus käytäisiin myös yhtä lailla uusiutuvan energian tiimoilta

itse annan arvostusta tälle teidän toimenpideohjelmallenne jonka olette tänään julkaisseet mutta valitettavasti siitäkin jälleen kerran rahat puuttuvat kuten valitettavasti monesta muustakin hallituksen hyvästä esityksestä

mutta toivon kuitenkin että oli mitä mieltä tahansa näiden kahden vaihtoehdon välillä niin ajattelisimme niin että jätteet ovat yhteiset ja sitä kautta myös ratkaisun pitäisi olla yhteinen

suomi on hieno maa

arvoisa puhemies

täällä on paljon puhuttu näistä ikävistä päätöksistä jotka kohdistuvat suomeen mutta mitä tulee ulottuvuuteen maailmalla haluaisin palauttaa vielä mieleen näitä ikäviä päätöksiä mitä hallitus on valitettavasti tekemässä

kyllä olen sitä mieltä että asioista pitää puhua suoraan niiden oikeilla nimillä

kiitos erittäin paljon jo tähänastisesta keskustelusta

arvoisa rouva puhemies

valitettavasti nämä suurimmat leikkaukset myöskin kohdistuvat yk järjestöille ja en olisi suomen maineesta aivan niin vakuuttunut kuin ministeri toivakka äskeisessä puheenvuorossaan

arvoisa rouva puhemies

hallituksen valitsema suunta on aivan jotain muuta kuin sen asettamat tavoitteet ja myös ne vaalilupaukset joista aina välillä on hyvä muistuttaa täällä

arvoisa hallitus josta nyt tässä kovin montaa ei ole enää paikalla todellisessa maailmassa kehittämistä ja uudistamista ei voi tehdä olosuhteissa joissa leikkaukset romuttavat suomalaista koulutusjärjestelmää olosuhteissa joissa joudutaan epäilemään ylipäätään sitä pystyvätkö korkeakoulut suoriutumaan edes niistä perustehtävistä

tässä edustaja myller kuvasi hyvin tilannetta ja kuvasi oikein hyvin myös näitä asiantuntijakuulemisia ja myös valiokunnan yhteistä huolenaihetta joka liittyy siihen olennaiseen ja tärkeään eli asumiseen ja ennen kaikkea asumisen suuriin kustannuksiin

asumiskustannukset ovat valitettavasti nousseet eivätkä päinvastoin laskeneet eivät pelkästään täällä pääkaupunkiseudulla mutta tämä on erityisesti pääkaupunkiseudun ongelma ja monella tapaa myös koko suomen ongelma

lisäksi monet yliopistot joutuvat indeksien jäädytysten vuoksi vähentämään henkilökuntaansa jota ei ole todellakaan ollut tähän mennessä kovin paljon liikaa

yksi hallituksen kärkihankkeistahan on asuntotuotannon lisääminen ja sinänsä se on eritäin tärkeä ja erittäin kannatettava tavoite

ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet uudistamiseen ja parempaan yhteistyöhön toisten yksiköiden sekä työ ja elinkeinoelämän kanssa joten on turha täällä sanoa että ei haluta tehdä uudistusta tai niitä rakenteellisia muutoksia

tämä uudistaminen ei edelleenkään ole kunnolla mahdollista jos jatkuvasti leikataan eikä olla valmiita panostamaan uudenlaiseen koulutukseen

tämä ei millään tapaa valitettavasti auta sitä nykytilaa missä me tällä hetkellä olemme ja missä tarvitaan nimenomaan näitä kohtuuhintaisia asuntoja

herääkin kysymys miksi valtio tukee asuntorahaston varoista tuotantoa jonka vuokra asettuu lähelle tai jopa yli vapaarahoitteisen asunnon vuokran

tähän ja näihin kysymyksiin emme valitettavasti saaneet vastausta tässä meidän omassa valiokuntakäsittelyssä minkä johdosta tosiaankin olemme jättäneet vastalauseen ja hylkyesityksen

me tarvitsemme suomeen osaamista me tarvitsemme suomeen tutkimusta mutta me tarvitsemme ennen kaikkea hyvin selvästi tänne suomeen lisää arvostusta sivistykselle

mutta toivon kovasti että tähän valtavaan asuntopulaan joka meillä tällä hetkellä on erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla saataisiin nyt pitkäkestoisia ratkaisuja ennen kaikkea yli hallituskausien

uskon että jokainen täällä käyty keskustelu ja jokainen keskustelu mitä erityisesti kansalaisten parissa on käyty niiden kymmenientuhansien ihmisten parissa on käyty on varmasti ollut enemmän kuin tarpeen

tässä on oikeastaan näitä välttämättömiä muutoksia tulossa mutta kysyisin ministeriltä näistä muista edelleen erittäin räikeistä ihmisoikeusloukkauksista mitä meillä on edelleen täällä suomessa esimerkiksi translaki

itse tulen sellaisesta lähtömaasta jossa missään nimessä naisen itsemääräämisoikeus ei ole mikään valinta ja ihmettelen suuresti että kuulen tätä keskustelua suomen eduskunnassa

tässä keskustelussa paitsi että tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja siitä että tämä avaa tämän pandoran lippaan meidän pitää muistaa että suomalaisen terveydenhuollon ykkösprioriteetti on äidin terveys ja se on se meidän lähtökohtamme

täytyy muistuttaa että ammatinvalinnassa voi aina tehdä niitä valintoja ja myös terveydenhuollon piirissä voi hyvin valita minkälaisia työtehtäviä haluaa ja niistä keskustella

mutta sitten kun meillä on niitä paikkakuntia joissa on tosiaankin ne kaksi lääkäriä niin jos toinen näistä ei suostu tekemään niin se varmasti vaikuttaa myöskin naisen päätökseen

no silloisen pääministerin ministeri stubbin puheenvuoroa

pitää katsoa mistä verotulot ovat jopa connery

meidän perusfilosofiamme on se että äänestää ei voida verottaa kovempaa kuin työtä eli eläke veroa ja työvero

te tiedätte varsin hyvin itsekin että konfliktialueilla sota alueilla papereiden ja asiakirjojen saaminen kolmen kuukauden sisään on lähestulkoon mahdotonta

esimerkiksi ankarassa seuraava vapaa aika on neljän kuukauden päästä

arvoisa rouva puhemies

hallituksen valinnat kehityspolitiikassa herättävät kuitenkin monia kysymyksiä siitä miten hallitus aidosti ja oikeasti aikoo varmistaa näiden tavoitteiden toteutumista

kyseenalaista on kuitenkin se kuinka paljon osaamista ja tahtoa yrityksistä löytyy tekemään aidosti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista työtä ja tekemään sitä työtä juuri suoraan ihmisille

kuinka yritykset toimijoina pystyvät tekemään työtä samalla tavalla läpinäkyvästi ja selkeästi kuin kansalaisjärjestöt ovat mielestäni erinomaisesti tähän mennessä pystyneet tekemään

ei olisi mitään aitoa käytännön syytä siirtää painopistettä nyt niin voimakkaasti ja vahvasti yrityksiin ja yksityiselle puolelle

resurssien ja osaamisen hukkaan heittäminen on typerää politiikkaa kun kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin jo useita vuosia tehneet tätä työtä loistavalla panostuksella ja erinomaisilla hankkeilla

arvoisa rouva puhemies

tämä varojen siirtyminen yksityisyrityksiin ja heidän hankkeisiinsa on kuitenkin ollut selvä arvovalinta hallitukselta ja tulokset tosiaankin jäävät meille nähtäväksi

meillä on kuitenkin hyvin erilainen käsitys siitä mikä on parempi ja mikä on hyvää mitä voidaan saavuttaa näillä suurilla ja kylmillä leikkauksilla

uskotteko todella ja pyyteettömästi että kurjuus leikkaukset ja juuri ja juuri jaksamisen rajoilla työskentely tuottavat jotain hyvää

nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä

ne kuitenkin tuovat hyvin esiin sen todellisuuden jota valitettavasti yritetään peittää näillä kehityspolitiikan selonteon erittäinkin hyvillä ja kauniilla sanoilla

arvoisa rouva puhemies

on hienoa että viranomaisten määrää ollaan lyhyessä ajassa pystytty lisäämään ja järjestelykeskus on syystäkin saanut kiitosta ympäri euta

vaikka tavoite kehitysmaiden talouksien kehittämisestä on hyvä se ei saa jättää alleen nimenomaan sitä tärkeintä tavoitetta jonka pitäisi auttaa juuri niitä heikompiosaisia

tällähän hetkellä afganistanin ja irakin kohdalla on hyvin vaikea palauttaa koska itse asiassa nämä ihmiset eivät edes saa asiakirjoja omilta hallituksiltaan tai sitten näistä suurlähetystöistä jotka ovat lähellä

esimerkiksi pelkästään lahjoituksilla toimiva kehitysyhteistyö tai lähinnä yritysten kautta suunnattu apu ei välttämättä ole se vaihtoehto jolla päästään inhimillisesti juuri parhaaseen tulokseen

yhteiskunnan toimivuuden ja demokratian osallisuuden kannalta pitäisi myös auttaa juuri niitä syrjäytyneitä ihmisiä esimerkiksi kastittomia mielenterveyspotilaita taikka sitten vammaisia jotka ovat erityisesti sen tuen tarpeessa

ja tähän pitää ilman muuta ottaa myös omat valtiot vahvasti mukaan tekemään työtä

kun tätä keskustelua on seurannut niin täytyy antaa kiitosta sille että ainakin ministeri sanoi pahoittelunsa siitä että jouduttiin vielä nämä lisäleikkaukset kehyksien yhteydessä tekemään mutta tuntuu hyvin ihmeelliseltä että joillekin edustajille ja poliittisille puolueille tämä on ikään kuin voitto että saivat leikata juuri niiltä heikompiosaisilta ihmisiltä maailmassa

arvoisa rouva puhemies

täällä on käytetty oikein hyviä puheenvuoroja mutta toki tätä keskustelua pitää jatkaa ja tämä on oikeastaan vain aloitus siihen mihin suuntaan meidän pitää mennä

ihmiset jotka katsovat täällä tätäkin parhaillaan miettivät että millä tavalla minä voin puuttua omassa arjessani

arvoisa ministeri puhuitte äsken kauniisti varhaiskasvatuksesta mutta tämä hallitus valitettavasti romutti sen ja kaiken lisäksi tämä hallitus jättää myös naiset kotiin

minusta on vastuullista ja rehellistä myös tässä salissa kertoa ihmisille mikä on se suomen suunta mihin suomea ollaan viemässä